vanhuspalvelulaista haluan todeta sen että sen pitää pitää sisällään vahva kirjaus siitä että ikäihmisillä tulee olla oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan tarvitsemaansa hoitoon ja hoivaan

opiskelijoiden kannalta tilanne on tullut osittain mahdottomaksi ja tämän ministeri jätti omassa esittelypuheenvuorossaan huomioimatta

arvoisa puhemies

itse suhtauduin tähän lakiesitykseen hieman epäillen kun esitys tänne saliin tuotiin ja kävimme tästä silloin lähetekeskustelua

pidän myös tärkeänä että nyt kun siihen on paremmat mahdollisuudet näissä kansallispuistoissa myös tulevaisuudessa turvataan metsästysmahdollisuus ikiaikainen oikeus joka paikallisilla asukkailla on ollut

arvoisa puhemies

keskeisimmät saimaannorppakantaa uhkaavat tekijät ovat siis ilmaston lämpeneminen kalanpyydyskuolleisuus kannan esiintymisalueiden hajanaisuus ja lisääntymisen häiriintyminen

hieman jäin miettimään sitä minkä takia avioliiton ja avoliiton rajaa haluttaisiin hämärtää taikka minkä takia rekisteröity parisuhde avioliitto avoliitto sinkkuus yksin eläminen tavallaan näitä valintoja haluttaisiin laittaa samaan muottiin

kyllä olen edustaja lohen kanssa siinä eri mieltä että ei kuntapäättäjillä olisi vaikutusmahdollisuuksia erikoissairaanhoidon menoihin

arvoisa puhemies

ruuan alkuperämerkinnät ovat sellainen yksi lempilapseni jota olen halunnut pitää esillä täällä ja toivon että maa ja metsätalousministeri petteri orpo on aktiivinen siinä että kaikkeen suomalaiseen suomessa myytävään ruokaan saataisiin alkuperämerkinnät

kun pidämme huolta siitä että esimerkiksi kuntoutus ja ennalta ehkäisevä työ kunnissa toimivat niin silloin ehkä niitä leikkauksia ja erikoissairaanhoidon toimenpiteitä tarvitaan vähemmän

julkisuudessa on myös syytetty helsinkiä ja pääkaupunkiseutua siitä että tämä on aiheutettu kaavoituspolitiikalla vuosien saatossa ja sitä ei helppo ole korjata mutta kysyn toimenpiteitä asian korjaamiseksi

se on itse asiassa meillä tehokkain keino vaikuttaa siihen mitä ruokaa ostamme ja haluammeko että ruokaa suomessa tulevaisuudessakin tuotetaan

ymmärrän edelleen sen että ihmisillä on erittäin vahva tahto itse tehdä näitä valintoja minkälaisessa elämäntilanteessa he haluavat missäkin vaiheessa elää

arvoisa puhemies

vanhuspalvelulaissa pitää olla myös vahva ennalta ehkäisevä ote sisäänkirjoitettuna ja tietysti myös varmuus siitä että vanhuksilla on riittävästi henkilökuntaa

tässä lainsäädännössä on muutama minun mielestäni haaste

se on se tae millä me voimme tehdä oikeita valintoja siinä mitä haluamme ostaa

viimeisenä huomiona tuo hevosenlannan poltto josta olen itse asiassa puhunut koko kansanedustajaurani ajan

saimaannorpan suojelun kannalta kalastusrajoituksina toteutettavat suojelutoimenpiteet nousevat siis leutojen talvien heikentävien pesintäolosuhteiden vuoksi entistä keskeisimmiksi tekijöiksi

tämä jättää hyvin isoja kysymysmerkkejä siihen mistä tuo avoliitto on alkanut miten se todistetaan ja toisaalta jopa siihenkin mikä täällä lähetekeskustelussa silloin esille nousi että tämä mahdollistaisi kai jopa useamman ihmisen kanssa yhtä aikaa avoliitossa elämisen tai sen että on avioliitossa ja avoliitossa yhtä aikaa

se on epäreilua suomalaisille yrityksille jos toiset maat toimivat eun vientisäädöstenkin vastaisesti

joskus totesin että toivottavasti se nyt etenee kun keskustalla oli sekä maatalousministeri että ympäristöministeri

saimaannorpan verkkokalastuksen sivusaalina tapahtuvan kuolevuuden pienentäminen nopeasti onkin välttämätöntä jotta kanta voidaan säilyttää ja kääntää jälleen viime vuosien jälkeen kasvuun

ei edennyt silloin mutta ei se ole edennyt kyllä nytkään kun meillä on maatalousministeri ja vihreillä on ollut ympäristöministeri

meillä pitää kouluterveydenhuollon peruskoulusta lukioon ja eteenpäin olla niin toimiva että nuori saa sitä apua heti silloin kun ensimmäiset merkit tarpeesta ilmenevät

onko se ministerin näkökulmasta nyt oikealla tasolla kun libanoniin muun muassa uuteen unifil tehtävään lähdetään

nyt laitan kaiken toivoni siihen että hallitukseen tulee ympäristöministeriksi sama mies joka hoitaa maa ja metsätalousministerin tehtävää

saimaannorpan pyydyskuolleisuutta on viime vuosina pyritty vähentämään metsähallituksen ja osakaskuntien välisillä keväistä verkkokalastusta koskevilla vapaaehtoisilla rajoitussopimuksilla sekä maa ja metsätalousministeriön asetuksella jossa on annettu teknisiä määräyksiä pyydysten rakenteesta ja kielletyistä kalastusmenetelmistä

mutta kaiken kaikkiaan olen kuitenkin sitä mieltä tämän keskustelun ja pohdinnan jälkeen jota olen tässä käynyt tuon esityksen antamisen jälkeen että on tärkeää vahvistaa heikommassa asemassa olleen henkilön tilannetta silloin kun tullaan siihen tilanteeseen että näitä ratkaisuja ei ole tehty tuossa rakkauden huumassa

haluan myös antaa kiitosta ulkoministerille uudesta suomen usa toimintaohjelmasta ja myös sen puolustusyhteistyöosuudesta

arvoisa puhemies

kysyisin opetusministeriltä

tiedän että ministeri petteri orpo tuolla takapenkissä on tullut hyvin tietoiseksi hevosenlannan polton energiamahdollisuuksista ja siitä miten hevosenlanta rasittaa meidän hevostalouttamme

jos tästä muodostuu ja toivottavasti kun tästä muodostuu koko eduskunnan kanta tästä kokonaistilanteen arvioimisesta opettajankoulutuksen osalta millä tavalla te aiotte ryhtyä toimeen tämän toivottavasti koko eduskunnan yhteisen kannan eteenpäinviemiseksi

muun muassa koululiikunta on hyvä esimerkki siitä tai sitten kiusaamaton koulu se että me puutumme vakavasti siihen kiusaamisongelmaan emmekä anna sitä kautta syntyä esimerkiksi sellaista tilannetta että mielenterveysongelmat ja vastaavat kasautuvat joiden taustalla usein on koulukiusaamista

arvoisa puhemies

mitä ulkoministeri tästä voisi meille kertoa

toivon ja uskon että tässä voitaisiin ministeri orpon johdolla edetä vielä maaliin niin että me saisimme suomessakin tuon hevosenlannan energiakäytön samalle tasolle kuin ruotsissa tanskassa hollannissa ja monessa muussa eu maassa

ketään ei jätetä ja yksikään ei putoa sen pitää olla tavoite mutta nostan esille yhden ison huolenaiheen eli opettajien lomautukset

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa olemme jonkin verran käyneet keskustelua tuosta yhteydestä peruspalveluiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä

hyväksyttekö te nämä lomautukset joita nyt monet kunnat suunnittelevat ja voisitteko te todeta tässä eduskunnan edessä että ette hyväksy

toisena kysymyksenä haluaisin kysyä ministeri wallinilta toisen asian joka nousi jo lähetekeskustelussakin esille eli nämä liikunnan koulutuskeskukset

minä itse kannan huolta siitä että jos tämä yhteys katkeaa se vastuun yhteys katkeaa jos kunta ei hoida neuvolaa jos kunta ei hoida perusopetusta päivähoitoa kunnolla niin se lasku jollain tavalla menisi ylikunnalliselle monitoimikuntayhtymälle sosiaalitoimien kautta vaikkapa huostaanotoissa

valiokunta totesikin tuon pitkän kuulemisen ja keskustelun jälkeen että tämä lakiehdotus mahdollistaa nyt nopeiden verkkokalastusta koskevien kieltojen antamisen joten norppakannan muutoksiin on mahdollista reagoida nykyistä tehokkaammin ja nopeammin

mihin toimenpiteisiin opetusministeriö tällöin ryhtyy ja onko mahdollista että näiltä kunnilta voitaisiin periä esimerkiksi valtionosuuksia takaisin jos ne eivät tuota tehtäväänsä täytä

miten te perustelette sen että tässä budjetissa liikunnan koulutuskeskuksille osoitetaan kaikki rahoitus vastoin tuon jakosuhdelain mukaista pelisääntöä

eli tämä laki antaa nyt maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttilalle hänen halutessaan kyllä keinoja puuttua tähän ongelmaan

sen takia hieman vierastan tätä keskustan esittelemää monitoimikuntayhtymämallia

aivan lopuksi haluan vielä todeta sen että me tarvitsemme ennen muuta sellaista uudistusta joka turvaa suomessa hyvät palvelut lähellä ihmisiä

lakiehdotus on siten monilla tavoin hyvin tärkeä saimaannorpan suojelun varmistamiseksi ja lajiin jo aikaisemmin kohdistettujen merkittävien suojelupanosten tulosten turvaamiseksi

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunnassa korostimme että lakiehdotukseen sisältyvää asetuksenantovaltuutta tuleekin maa ja metsätalousministerin käyttää nopeasti jos vapaaehtoisten sopimusten kautta suojelu ei muodostu riittäväksi ja jos tämä pienien norppavuo sien ketju vielä jatkuu

arvoisa puhemies

itse vannon ennen muuta sen nimeen että hyvällä yhteistyöllä näiden alueen ihmisten ja kalastajien mutta myös vapaa ajankäyttäjien kanssa päästään parhaaseen tulokseen mutta valitettavasti se ei näytä aina riittävän ja silloin maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttilalla on harteillaan sellainen vastuu jota ei ole kenelläkään muulla maailmassa

eli paljonko me haluamme tästä tuoda venäjältä ydinsähköä paljonko siitä tuotetaan ilmastoa saastuttavilla polttoaineilla kuten kivihiilellä ja paljonko siitä tuotetaan kotimaisella täysin päästöttömällä ydinvoimalla

juurikkala oletteko te sitä mieltä vihreissä että tuulimyllyillä tämä maa pelastetaan

tämä lakiesitys joka on kolmeosainen käsittelee suurimmalta osalta suunnittelu ja työnjohtotehtävissä toimivien kelpoisuusvaatimuksia ja nykyisten näitä tehtäviä suorittavien kelpoisuuksien säilymistä ja sen lisäksi kolmantena osana kosteus ja homevaurioiden sääntelyä

arvoisa puhemies

tämän kansanedustajatyön monipuolisuudesta kertoo jotain se että samaan aikaan tässä juuri keskusteluun osallistuneen ed

halusin arvoisa puhemies tulla lyhyesti tässä toisessa käsittelyssä myös tästä asiasta puhumaan sen takia että tämä on aiheuttanut mediassa ja myös tämän rakennusalan lehdissä osittain vääränlaista tietoa siitä mitä tämä laki tarkoittaa arjen käytännössä

on esitetty malli missä voitaisiin turvata lentokentän jatko ja voitaisiin täyttää nämä asuntorakentamisen tavoitteet

anneli kiljusen kanssa käsittelimme sivistysvaliokunnassa tätä nyt käsittelyssä olevaa nuorisolain muutosta ja samaan aikaan ed

kysyisin ministeri berneriltä kun te olette avarakatseinen ja rohkea tekijä voisitteko vielä kerran käydä neuvottelut vaikkapa helsingin kaupungin kanssa siitä että löydettäisiin malli missä tällainen upea historiallinen ja toimiva kenttä voitaisin turvata

alkuun lyhyesti kelpoisuusvaatimuksista

kummassakin on kyse siitä että emme haluaisi päästää yhtään yksilöä hukkumaan on sitten kyse norpista tuolla kalastuslain puolella taikka nyt nuorisolaissa sitten meidän nuoristamme joiden löytämiseksi ja tukemiseksi tämä lainsäädäntö on nyt tehty

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on palauttaa neliportainen vaativuusluokkajärjestelmä alkuperäisen tarkoituksensa mukaiseksi jossa ylimmän vaativuusluokan kohteet ovat poikkeus eikä lähes pääsääntö niin kuin tällä hetkellä on

te olette myös ansiokkaasti lähtenyt byrokratiaa ja normeja purkamaan ja toivon että myös liikenteessä olevien nopeusrajoitusten ylöspäin muuttuminen muuttuvissa tauluissa sakotusjärjestelmä opastaulujen järjetön lupabyrokratia ja monta muuta asiaa saataisiin nyt työpöydällenne ja sitä kautta myös järkeä tähän äärimmäisen laajaan byrokratiaan

arvoisa puhemies

tämä kertoo siitä että tämä laki koetaan erittäin tärkeäksi ja sellaiseksi johon on nyt syytä puuttua

valiokuntana pidimme välttämättömänä esittämäämme terminologista muutosta sen varmistamiseksi että tavoiteltu tulkintamuutos käytännössä myös toteutuu

kysyisin teiltä arvoisa ministeri oletteko te huolissanne tästä että toimivia rakenteita joissa kunnat ovat tehneet yhteistyötä nyt puretaan eikä mennäkään sen vahvan peruskunnan suuntaan vaan siihen suuntaan että meillä on pieniä kuntia jotka eivät valitettavasti pysty tulevaisuudessa kantamaan vastuuta näistä tärkeistä palveluista

syrjäytymisenestotalkoihin täytyy saada kaikkien viranomaisten resurssit nyt koottua yhteen sillä meidän yhteiskunnallamme ei ole varaa enää kasvattaa syrjäytyneiden nuorten joukkoa

etsivä nuorisotyö ja muut syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunnatut palvelut ja toimenpiteet ovat tärkeitä mutta kuntien ja yhteiskunnan tulisi kiinnittää kuitenkin entistä enemmän syrjäytymistä ennalta ehkäisevään toimintaan huomiota

arvoisa puhemies

samassa rakennushankkeessa voi lisäksi olla näihin neljään eri vaativuusluokkaan kuuluvia suunnittelutehtäviä kuten nykyisinkin eikä yhden tehtävän määrittäminen poikkeuksellisen vaativaksi tee koko kohteesta poikkeuksellisen vaativaa

hän on tehnyt erittäin hyvää työtä opetusministerinä ja tarttunut moneen sellaiseen haasteeseen ja koulupuolen ja sivistyspuolen aiheeseen jotka aiemmin ovat jääneet vain puheen tasolle

kun nuori on keskeyttänyt opintonsa kun nuori on asunnoton tai muuten kun nuori on vaikeuksissa ollaan jo usein myöhässä

esimerkiksi talotekniikan suunnittelutehtävät voivat olla kohteessa tavanomaisia vaikka rakennussuunnittelu olisi vaativa tai päinvastoin

nuorisotoiminnassa tulisikin entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen miten nuoret eivät joutuisi syrjäytymisvaarassa olevien joukkoon

aikuiskoulutuksen koko paketin ajanmukaistaminen niin sanottuna akku hankkeena on etenemässä ja vapaan sivistystoimen eli muun muassa kansalais ja työväenopistoja koskeva uudistushanke on myös käynnistynyt sekä perusopetuksen laadun parantamiseen tarttuva pop ohjelma

samassa rakennushankkeessa voi myös työnjohtotehtävissä olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia tehtäviä entiseen tapaan

mutta niitäkin nuoria on jotka joutuvat ja sen takia tämä lainsäädäntöuudistus on nyt meillä käsittelyssä ja saamme tämän lain hyvin nopeasti myös nyt voimaan

tämä siis tulevista kelpoisuusvaatimuksista

sitten nykyisten kelpoisuusvaatimuksien säilymisestä

me kävimme läpi varsin laajasti tämän lain vaikutuksia nykyisiin kelpoisuuksiin ja totesimme ensin että kun lähtökohtana on yleisesti ottaen vaatimustason säilyminen ennallaan mitään laajamittaisia vaikutuksia ei tällä lainsäädännöllä ole

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nuorisolakia sekä opiskelijarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia ja tavoitteenamme on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut

nämä esille nostamani hankkeet ovat arvoisa puhemies poikkeuksellisen suuria ja jäävät ministeri sarkomaan suliksi hänen hattuunsa

lisäksi on merkityksellistä että kun poikkeuksellisen vaativiksi tehtäviksi määritellään uuden lain mukaisesti hyvin harvat hankkeet niin poikkeukselliset suunnittelu ja työnjohtotehtävät työmahdollisuudet päinvastoin lisääntyvät kun vaativiksi määriteltyjen tehtävien määrä sen seurauksena kasvaa

samalla haluamme tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista parantamalla nuorille tarjottavaa varhaista tukea heidän elämänkulkunsa ja koulutuksensa ja työelämään pääsynsä edistämiseksi

työtä ei tule siis opetusministeriltä tulevaisuudessakaan puuttumaan

laaja alainen huoli merkittävistä muutoksista tässä suhteessa niin kuin muutamissa uutisissa ja medioissa on väitetty on siis perusteeton

perusopetus paremmaksi työllä olemme ohjanneet kuntiin useita lisämiljoonia muun muassa tukiopetukseen ja erityisopetuksen kehittämiseen mutta myös kerhotoiminnan uudelleen herättämiseksi

tämän jälkeen jokaisessa suomen kunnassa tulee olla nuorten ohjaus ja palveluverkosto johon kuuluvat nuorten kannalta keskeisimmät toimialat

valiokunnalle on esitetty huoli että eräät suunnittelijat ja työnjohtajat lain voimaan tullessa menettäisivät kelpoisuutensa nykyisiin töihinsä

on tärkeää että pystymme tulevaisuudessa turvaamaan että nämä hyvät hankkeet ja hyvät asiat jäävät myös arkeen elämään

halusimme korostaa tässä mietinnössämme että lähtökohtana tulee olla kuten yleensäkin pätevyyksien osalta lainsäädännössä on että henkilöt joilla on tietty kelpoisuus eli tutkinto sekä kokemus tulevat sen säilyttämään voimassa samalla tavoin kuin kelpoisuudet alalla yleensä säilyvät

verkosto toimisi siis vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa eli mitään uutta ei olla luomassa vaan ainoastaan kokoamassa näitä toimijoita yhteen niin että ne tavoittaisivat nuoret ja toisaalta että nuoret löytäisivät sitä apua

toiseksi halusimme vielä varmistaa hyväksyttäväksi esitetyllä siirtymäsäännöksellä sen että nykyisin erittäin vaativien kohteiden osalta pätevyysvaatimukset täyttävä suunnittelija ja työnjohtaja säilyttävät pätevyytensä ennallaan

tässä laissa säädetään myös erityisesti etsivästä nuorisotyöstä jonka tarkoituksena on nimenomaan tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja auttaa näitä nuoria sellaisten palvelujen ja tuen piiriin joilla edistetään heidän kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille

on tärkeää että nykyistä useammalla oppilaalla on oltava mahdollisuus opiskella nykyisen englannin lisäksi myös muita vieraita kieliä

yksipuoliset kielivalinnat ovat tänä päivänä jo vakava uhka suomen kilpailukyvylle koko ajan monikulttuurisemmassa ja kansainvälisemmässä maailmassa

vaikka on selvää että tällaisia henkilöitä on lukumääräisesti vähän niin meidän mielestämme on periaatteessa tärkeää että heidän mahdollisuutensa jatkaa työtään myös säilytetään

sillä on sinänsä ihan hyvä tavoite eli halutaan uskoa että se vaikuttaisi vuokrien kokoon mutta jo oikeastaan ennen tämän lain eduskuntakäsittelyä varsin monelta eri taholta tuli esille se että tämän vaikutukset voivat olla jopa käänteiset sen kautta että asuntotuotanto vähenee ja sitä kautta kun asuntoja rakennetaan vähempi vuokrat nousevat

tällöin kunnan tulisi nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai työsopimussuhteinen henkilö ja näin tuo hyviä tuloksia tuottanut toimintatapa saataisiin laajasti suomessa käyttöön

arvoisa puhemies

en siihen tällä kertaa mene vaan halusin käydä nuo kelpoisuusvaatimukset ja nykyisten kelpoisuuksien säilymisen vielä kertaalleen läpi ja oikoa näin osittain julkisuudessa olleita vääriä tietoja

opiskelijarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin lisätään ainoastaan tuo säännös oikeudesta luovuttaa tietoja etsivää nuorisotyötä varten eli tässä jatkamme tuota samaa työtä että nuo tiedot olisivat silloin käytettävissä kun niitä tarvitaan

toisaalta vaikka tämä toteutuisi tämän vaikutus itse tuohon vuokraan on hyvin marginaalinen

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisältö rotat lakiehdotukset b kokeilussa ja vääriä huolia

se on ollut koekäytössä tietyissä paikoissa ja erittäin mielenkiintoista sivistysvaliokunnan kuulemisessa oli se että esimerkiksi helsingin kaupunki on todennut että sillä on tarve aivan erilaiselle nuorisotyölle ja etsivälle nuorisotyölle kuin taas jossain toisessa kaupungissa

arvoisa puhemies

lyhyesti myös tästä

eli kyse on pakkausjätteen täydestä tuottajavastuusta jonka siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi sen takia että ala ei ole pystynyt vastaamaan jätelain vaatimuksiin

tämä hallitus on ottanut yhdeksi selkeäksi kärjeksi sen että meidän pitää saada lisää rakentamista asuntotuotantoa tähän maahan

sen takia tämän lain valmisteluvaiheessa jo haluttiin antaa kuitenkin ja säilyttää kunnilla se joustonvara että jokainen kunta voi itse etsiä ne toimintamallit joita katsovat tarpeelliseksi

itse asiassa tämäkin on ollut jo arjen käytäntö suomen kouluissa mutta nyt valtiovalta ohjaa siihen riittävästi myös rahaa

arvoisa puhemies

eli haluamme hakea buustia rakentamiseen sitä kautta ja myös yleishyödyllisyysvaadetta tällä puolella ollaan keventämässä niin että hankekohtaisuus riittäisi tuon yleishyödyllisyysvaateen täyttämiseksi